esimerkiksi moni vammainen nuori tekisi enemmän työtä jos näitä muutoksia tehtäisiin ja työn vastaanottaminen kannattaisi

aluksi me tarvitsemme viisaan kustannustehokkaan sote uudistuksen

tekemättä ei voi jättää

taloudellisen tilanteen vaikutuksia on pehmennetty suomalaisten elämään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien arkeen mutta kommenttina tähän keskusteluun täytyy sanoa että paljon meillä on vielä tehtävää köyhyyden ja työttömyyden torjumiseksi

on aivan välttämätöntä että emme lakaise ongelmia maton alle vaan sopeuttamistoimet tehdään etupainotteisesti jotta pysyisimme eussa asettamissamme kasvu ja vakaussopimuksen velkaraameissa

isänmaan etu vaatii nyt poteroista pois tulemista

yksi asia missä sitä tarvitaan on työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten tasaaminen

me emme voi enää hyväksyä järjestelmää joka jarruttaa naisvaltaisten alojen kasvua suosii miesten palkkaamista ja estää esimerkiksi hoiva ja hoitoalojen kasvua

hoitohenkilöstön täysi osaaminen on saatava uudistetulla työnjaolla käyttöön

vastuu on kannettava nyt

sen sijaan osaamisen lasku väärässä paikassa voi helposti tuoda isomman laskun veronmaksajille

pääseekö puheenjohtaja edusti urpilainen ja

tärkeimpiä ovat ne toimet joilla edistetään kasvua työtä ja yrittäjyyttä

pidän tärkeänä että kuntalain uudistuksessa säädettäisiin kunnille vähintään kannuste tai jopa velvoite laatia palvelustrategia

ne ovat sellaisia toimenpiteitä joilla huolehditaan siitä ettei tavallisen palkansaajan tulovero kiristy

toivon todellakin että hallitus ottaa siinä aloitteellisen otteen ja kannustaa työmarkkinajärjestöjä joiden agendalle tämä ei näytä missään olosuhteissa mahtuvan

myös palvelualoite olisi säädettävä kuntien käyttöön

ne toimenpiteet ovat sellaisia että perusvähennystä korotetaan niin että kaikkein pienituloisimpien tilannetta verotuksellisesti helpotetaan

ydinkysymys on se että jokainen nuori saisi peruskoulun jälkeen koulutuksen saisi sellaista osaamista jolla pääsee työmarkkinoille ehkä perustaa yrityksen

täytyy sanoa että perusvähennystä korotettiin viimeksi jos ei lasketa tämän hallituksen tekemiä korotuksia silloin kun oli porvarihallitus eli veroesitykset ovat hyvin sosiaaliset ja maltilliset

työnteon on aina oltava kannattavampaa kuin joutenolo ja toivonkin hallitukselta erityisesti toimia osatyökykyisten työnteon kannattavuuden parantamiseksi

siinä mielessä kyllä kannustan hallitusta vielä jatkamaan neuvotteluja oppivelvollisuusiän venyttämisestä että saamme sellaisen ratkaisun josta oikeasti nuoret hyötyvät ja saamme apua juuri niille nuorille jotka tarvitsevat erityistä tukea

olisiko kenties palveluseteli sillä tavalla käytössä että jos kunta ei pysty hoitotakuutaan toteuttamaan niin silloin olisi velvoite antaa ihmiselle palveluseteli jotta tämä lainsäädännön velvoite tarjota palvelut toteutuisi

mutta sitten haluaisin vielä tässä kysyä kun täällä on sdpn edustajia kun emme tuossa keskustelussa saaneet vastausta siihen mikä on tosiasiallisesti sdpn kanta ekologiseen verouudistukseen

pidemmällä tähtäimellä tavoitteen on oltava keventää palkkaverotusta kaikilla tulotasoilla ja on alleviivattava että verotuksen kiristämisen kokonaisveroasteen nostamisen tie on kuljettu loppuun

ihan lopuksi totean että oli hyvä että eduskunta lisäsi rahaa lastentarhanopettajien yliopistollisten lastentarhanopettajien ja sosiaalityöntekijöiden koulutukseen niin että saamme lastensuojelun kuntoon ja riittävästi varhaiskasvatukseen ammattilaisia erityisesti tänne pääkaupunkiseudulle

arvoisa puhemies

tästähän eduskunta lausui tämän vuoden budjettimietinnön osalta ja toivon että tässä saadaan nopeita ratkaisuja

mutta sitten kun katsoo teidän varjobudjettianne siellä te olette laskeneet siitä hallituksen esityksestä tuloutuvat lisäverotulot ikään kuin annetuiksi rahoiksi ja otatte ne käyttöönne

se on tämän hallituskauden tärkeimpiä uudistuksia

heinäluoman sdpn ryhmyrin suulla öljytöntä suomea puhuttu ympäristöasioista kovin suurella suulla mutta en ole nähnyt sitä ekologista veromallia mitä te kannatatte

kannustankin yrityksiä ja suomalaista yhteiskuntaa mukaan yliopistojemme vahvistamiseen ja viemään vahvasti eteenpäin viime vaalikaudella aloitettua yliopistouudistusta

totean vielä lopuksi että tuo lausuntokierroksella oleva sote uudistus ei kyllä sellaisenaan riitä takaamaan asetettuja tavoitteita

haluankin kysyä onko teillä tällaista mallia tulossa ja jos ei ole niin millä toimilla te aiotte ilmastonmuutosta vastaan taistella

mielestäni kehyskokonaisuus vahvistaa uskoa julkisen talouden hoitoon ja vahvistaa suomen houkuttelevuutta investointikohteena

on hyvä että sosiaali ja terveysministeri tilasi terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta arvion tuosta esityksestä ja yhdyn hyvin pitkälle tuohon asiantuntijalaitoksen arviointiin ja siinä todellakin todetaan että perustavaa laatua olevia osia tuosta esityksestä täytyy korjata

kokonaisuus sisältää todella kipeitä päätöksiä kaikille suomalaisille ja tietenkin on sanomattakin selvää että yksin kokoomuksen tekemänä tämä kehys olisi toisenlainen kuin tämä viiden puolueen kompromissi

tästä keskustelusta on syntynyt päällisin puolin sellainen mielikuva että sdp hyvin pitkälle lähtee siitä että pääomaverotuksen korotuksella voidaan suomi pelastaa

koulutuspolitiikan osalta on ihan pakko nostaa esille muutamia asioita joita on katsottava kun tätä pakettia vielä viedään eteenpäin budjettikehyksiin konkreettisesti lainsäädäntöön ja myöskin eduskuntakäsittelyssä on joitakin asioita erityisen tarkkaan katsottava

sasilla tai ed

aivan viimeisenä vetoan hallitukseen siinä että vihdoin asetettaisiin sosiaali ja terveydenhuollon rahoitusta käsittelevä työryhmä

meillä ei vieläkään ole selkeää näkemystä millä tavalla pääomaverotusta uudistettaisiin tiettyjä heittoja ja puheenvuoroja on ollut mutta konkreettista esitystä ei vielä ole

rakennepaketissahan hallitus päätti ryhtyä selvittämään sote rahoitusta mutta vieläkään tuota työryhmää ei ole ja sote uudistus on torso ilman rahoitusratkaisua

koulutussektorilla on isoja säästöjä niin kun monella muullakin sektorilla mutta siellä on myös sellaisia pieniä säästöjä jotka esitetyllä tavalla saattaisivat vaarantaa suomen tulevaisuuden kannalta merkittäviä asioita

ja kysynkin tässä salissa olevilta edustajilta milloin sdp aikoo tämän konkreettisen esityksen tehdä vai jääkö tämä vain puheiden varaan

toivon että työryhmän työ saataisiin käyntiin ja osana sitä työtä selvitettäisiin kokoomuksen toimesta esitetty raha seuraa potilasta malli

niissä on katsottava hyvin tarkkaan toteutuuko se tavoite että millekään taholle ei kohdisteta kohtuuttomasti kantokykyyn nähden säästöjä

olen erittäin tyytyväinen ensi vuoden talousarvioon mutta haluan tässä todeta että meidän täytyy varautua sellaisiin toimiin tulevina vuosina että me tasapainotamme taloutta

ihan lopuksi viimeisimmäksi totean että myöskin hetemäen työryhmä totesi että tätä valtion talouden velkaantumisen sopeuttamista jaksottamista voidaan tehdä ainoastaan silloin jos tämä rakennepaketti toimeenpannaan etupainotteisesti ja sote uudistus on tehokas ja siksi nuo thln esittämät muutokset on aivan välttämätöntä tehdä

kansakunta joka ei kannusta nuoria toteuttamaan intohimoaan ja osaamistaan ei ole viisas

samoin totean sen päätöksen jossa koulunkäyntiavustajat luetaan osaksi opettajaoppilas suhdetta

kun katsoo tuota sdpn varjoesitystä sdpn vaihtoehtobudjettiesitystä niin kovin unelmahötön varaan jäävät ne esitykset joilla te keräisitte voimavaroja niille mittaville lisäesityksille mitä te tuossa budjettiesityksessänne haluatte lisätä vielä kaiken sen päälle mitä hallitus on esittänyt ja mitä vielä eduskunta on lisännyt

olemme toistamiseen lisänneet tähän rahaa ja tehneet nyt lausuman ja toivon että otatte tämän asian huoleksenne ja oman budjettinne liikkumavaroissa teette tässä niitä toimia mitä eduskunta on edellyttänyt

meidän on katsottava että erityistä tukea saavat ja tarvitsevat lapset saavat sen myöskin jatkossa

sitten opetusministeriltä kysyn

täällä edustajat ovat nostaneet opettajankoulutuksen esille ja me olemme lastentarhanopettajakoulutukseen toistamiseen lisänneet määrärahoja nyt myös sosiaalityöntekijöiden koulutukseen

on tärkeää että niistä ei säästöjen varjolla tehdä sellaisia päätöksiä että ne olisivat huo leksi ja heikennykseksi suomen tulevaisuudel le

toivonkin että tulevissa puheenvuoroissa sdpn edustajat tulisivat kertomaan miten nuo voimavarat kerätään koska tuossa vaihtoehtobudjetissa näitä asioita ei vielä ole kerrottu

tämä on merkki siitä että kun yliopistojen kanssa käydään neuvotteluja niin silloin pitäisi ministeriön myöskin huolehtia siitä että nämä koulutusalat saavat sen painoarvon ja esimerkiksi lastentarhanopettajia koulutetaan riittävästi

aivan lopuksi arvoisa puhemies olen erittäin tyytyväinen siihen että kokoomuksen kädenjälki näkyy kyllä todellakin niissä lisäyksissä mitä eduskunta teki itämeren suojeluun

kiitos

nyt on annettu myös lisää rahaa

öljyntorjuntaan tuli lisävoimavaroja

eduskunta käsittelee ensi vuoden talousarviota historiallisen epävarmoissa tunnelmissa mutta ainakin itseäni lohduttaa kaksi asiaa se tosiseikka että ainakin kahdesta asiasta voimme olla varmoja

mitä paremmin tasapainotamme taloutemme sen paremmin suomi itsenäinen isänmaa pärjää talouden tyrskyissä ja pidän vastuuttomina niitä puheita joita täältä oppositiosta tuli että meidän pitäisi vielä enemmän ottaa velkaa ja syödä tulevien sukupolvien mahdollisuuksia

toinen varma asia on se että kaikki ne toimet joita teemme uusien työpaikkojen syntymiseksi ja yrittäjyyden edistämiseksi ovat kullanarvoisia ja toivon että niihin toimiin hallitus suurimman energiansa suuntaa koska vain työllä voimme säilyttää suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja se on pääministeripuolue kokoomuksen keskeinen tavoite

globaalissa taloudessa metropoli pääkaupunkiseutu toimii koko suomen talouden ja hyvinvoinnin veturina ja siksi kannustan hallitusta aktiiviseen metropolipolitiikkaan

kannustan myös koko eduskuntaa ennen kaikkea kataisen hallitusta koulutuksen laadun vaalimiseen sillä sivistyksessä osaamisessa ja koulutuksessa on ollut suomen menestys aina ennen ja niin tulee olemaan myöskin tulevaisuudessa

erityisesti haluan että muistamme meidän korkeakoulujamme ja yliopistojamme ja huolehdimme todellakin siitä että uudistetut yliopistot saavat riittävät toimintamahdollisuudet

kun hallitus tulevina vuosina vielä kerää suomen kasvun elementtejä on viisasta pitää tässä kokonaisuudessa mukana meidän korkeakoulumme ja erityisesti tutkimuksen infrastruktuurin kehittäminen jotta todella voimme turvata mahdollisuutemme tehdä maailmanluokan tutkimusta

jos katsotaan milloin viimeksi opintorahaa on korotettu niin opintorahaa korotettiin silloin kun itse olin suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen sosiaalipoliittisena vastaavana ja silloin uudistettiin opintotukijärjestelmää

toivon myös että valtiovarainministeri urpilainen toisi pikaisesti eduskuntaan hallituksen esityksen jossa vakinaistetaan luonnollisten henkilöiden tieteeseen ja taiteeseen tekemien lahjoitusten verokohtelu tekemällä ne pysyvästi verovapaiksi

kokoomukselle on erityisen tärkeää että jokainen nuori pääsee koulutukseen ja sitä kautta sitten saa kiinni työn syrjästä ja omasta elämästään

valitettavasti opposition vaihtoehdot eivät tuo mitään apua tähän tilanteeseen

koulutus ja yhteiskuntatakuulupauksien täyttäminen on varmasti haastavaa niin kuin täällä on todettu kun samaan aikaan koulutussektorille suunnataan isoja leikkauksia

koulutuksen tasa arvo on niin tärkeä asia suomalaiselle yhteiskunnalle ettei voi olla kiinni perheen tai opiskelijan varallisuudesta se pääseekö opiskelemaan

se on hyvä apu tähän tilanteeseen samoin rakennepaketti

ikäluokkakehitys selittää osan mutta myöskin osin olemme vaarassa siinä että joudumme puuttumaan koulutuksen saatavuuteen ja laatuun ja tätä asiaa on tarkkaan vahdittava

siinä mielessä pidän erittäin tärkeänä sitä että opintorahaa voidaan korottaa ja jatkossa myöskin opintoraha pitää sitoa indeksiin ettei se jää jälkeen

tämä pakettihan on tekemistä vaille valmis eli todella tiukkaa työtä täytyy tehdä että tässä onnistutaan ja aivan avainasemassa on varmistaa se että sote uudistus ja kuntauudistus todellakin johtavat siihen että julkisten palveluiden tuottavuus paranee

uskon että seuraavissa hallitusneuvotteluissa mietitään sitä miten koko opintotukijärjestelmä kehitetään sellaiseksi että se vielä enemmän kannustaa nopeampaan opiskeluun mutta se ei saa olla sellainen että se rankaisee niitä opiskelijoita jotka eivät jostain syystä opinnoissaan pääse etenemään

kannustan hallitusta ripeisiin rakenteellisiin uudistuksiin koulutussektorilla ja aivan erityisesti haluan kiinnittää huomiota ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoihin

tähän valtiovarainvaliokunta kiinnittää huomiota

viime vaalikaudella päätettiin että ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja suunnataan rohkeasti jari petri peasti ikäluokka kehitykseen ja ripeästi ikäluokkakehityksen ja työvoimatarpeen mukaan eli tämä tarkoittaa että kasvukeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle

millä tavalla te aiotte varmistaa että niin kuntauudistus kuin valmisteilla oleva sote uudistus todella parantavat palveluiden tuottavuutta

nyt tähän tarvitaan ripeää loppurutistusta

me helsingissä teemme kovasti töitä koulutus ja yhteiskuntatakuun toteutumiseksi mutta me emme onnistu siinä ellei tänne tule aloituspaikkoja

itsellemme meidän täytyy olla vieläkin tiukempia

todella totean että valiokunnan mietinnössä tähän kiinnitetään huomiota

helsinkiläiset nuoret ovat täysin epäoikeudenmukaisessa asemassa kun aloituspaikkoja ei ole täällä missä on nuoria ja tähän täytyy saada loppurutistus

aina kun lakiesitys tulee eduskuntaan siinä on talousvaikutukset arvioitu mutta kun isoa uudistusta tehdään pitäisi olla myöskin vaihtoehtojen laskelmia että voidaan valita se paras

haluan myöskin muistuttaa ministeri ihalaista erityisesti siitä että yhteiskuntatakuun koulutustakuun täytyy myöskin koskea vammaisia nuoria ja siitä pitää tiukasti pitää kiinni

haluan myös kannustaa hallitusohjelman toteuttamisessa siihen että oppisopimusta kehitetään aidosti nuorille sopivaksi ja tässä tarvitaan ennakkoluulottomuutta joka taholla

kaikkein tärkeintä on arvoisa puhemies se että suomessa on yrityksiä ja yritteliäisyyttä jos ajatellaan sitä mistä ne uudet työpaikat syntyvät

voisin sanoa tässä yrittäjyys yrittäjyys ja yrittäjyys ja niin sanonkin ja perään heti totean sen että olen pettynyt siihen että hallitus ei vieläkään ole tehnyt esityksiä yrittäjyyden suurimman jarrun ja työelämän häpeätahran poistamisesta ja tällä tarkoitan vanhemmuudesta työnantajalle aiheutuvia kustannuksia

tämä asia on ollut kolmen hallituksen ohjelmassa ja toivon että ensi vaalikaudella en tästä tässä puhujapöntössä puhu jos tässä talossa olen puhumassa ja että tämä lupaus nyt sitten lunastetaan